talousnäkymät ovatkin kaiken kaikkiaan muuttuneet syksyn aikana niin paljon huonommiksi että hallitus lopulta uskoi elvytyksen olevan tarpeen

sosialidemokraatit esittelivät oman elvytyspakettinsa viime viikolla

yli puolet julkisista investoinneista on kuntien tekemiä

kunnat voisivat käyttää tätä avustusta esimerkiksi koulujen ja vanhainkotien tai päiväkotien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

on käsittämätöntä että tässä tilanteessa hallitus toimii juuri päinvastoin ja esittää työllisyyspoliittisten määrärahojen leikkaamista

lopuksi vielä tuottavuusohjelmasta

kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle työvoima supistuu

silloin on tärkeää että kansantaloudessa henkilöstöresursseja pystytään kohdentamaan eri aloille mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti

valtion tuottavuusohjelman työkaluksi on kuitenkin kehitetty yksinkertainen laskentakaava tavoitteiden saavuttamiseksi

kahden lähtiessä tilalle saa palkata yhden

viime kaudella ministeri tiilikainen toimitte suuren keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja silloin sanoitte että metsähallitus pitäisi säilyttää kokonaisuutena ja parasta kansallisomaisuuden kannalta olisi jos hallitus luopuisi uudistuksesta kokonaan

yk antoi suomelle tänään nuhteet metsähallituslain luonnoksesta koska saamelaisten oikeudet on poistettu

tässä on piilouduttu eun selän taakse

se on totta että kilpailuneutraliteettia edellytetään eli konkurssisuoja ja veroetu on poistettava mutta siihen olisi ollut muitakin keinoja käytettävissä kuin tämä metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittäminen

on kohtuutonta oppositiolta tässä vaikeassa taloustilanteessa moittia yksisilmäisesti hallitusta työttömyyden karuista luvuista

hallitusohjelman tavoite työllisyyden osalta on kunnianhimoinen mutta sitä kirjoitettaessa asiantuntijatkin arvioivat että pahin on taloudessa jo takana ja uusi nousukausi edessä

oppositio moittii hallitusta siitä että myös työttömyyden alueellisten erojen tasaamisesta on luovuttu

tämä ei pidä paikkaansa

työllisyyden kuntakokeilu on yksi esimerkki siitä miten hallitus on pyrkinyt puuttumaan työttömien kovaan ytimeen pitkäaikaistyöttömiin ja rakennetyöttömyyteen eri puolilla suomea

hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tavoitteena on heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisääminen työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen

tavoitteena siis on että ihmistä joka esimerkiksi sairauden vuoksi ei ole kykenevä avoimille tai edes välityömarkkinoille ei sinne väkisin ohjata vaan hänet ohjataan tarvittavien terveyspalvelujen pariin

erilaiset tukityöt työttömyysjaksojen välillä edistävät työttömän mahdollisuuksia pysytellä työmarkkinoiden liepeillä siten että suhdanteen parantuessa on helpompaa hypätä takaisin vapaille työmarkkinoille

tämä hallitus on lähtenyt siitä että työttömän ihmisen tarpeet tulee kartoittaa tarkasti ja hänet tulee ohjata hänen tarvitsemiensa palveluiden luo olivatpa ne sitten terveydenhoitoa kuntoutusta koulutusta eläkepäätös tai jotain muuta

valtio on laskusuhdanteen aikana pyrkinyt omalla panoksellaan säätelemään työn tarjontaa muun muassa investoimalla voimakkaasti työllistäviin hankkeisiin kuten infran ja rakennusten korjaamiseen

huonokuntoisten päiväkotien koulujen terveyskeskusten ja vanhainkotien korjaaminen onkin nyt hyvä aloittaa kun se on ennen pitkää kuitenkin edessä

hallitus on panostanut voimakkaasti nuoriin

myös kunnat on otettu yhä tiukemmin mukaan suunnittelemaan työttömille tarkoitettuja palveluita ja vaihtamaan kokemuksia parhaista käytänteistä

esimerkiksi hollannissa julkisten hankintojen kriteerinä on työllistävyys

arvoisa rouva puhemies

sipilän hallituksen tavoite parantaa suomen kilpailukykyä työllisyyttä ja saada julkisen sektorin velkaantuminen aisoihin saa varmaan jokaisen hyväksynnän ja tuen

pidän kyllä edustaja jalosen ja edustaja kososen väitteitä siitä että opposition taholta olisi noissa asiantuntijakuulemisissa ikään kuin harjoitettu valikoivaa kuulemista asiattomina ja että ikään kuin olisi poimittu vastalauseeseen paikkaansa pitämättömiä tietoja

olin muutama viikko sitten rovaniemellä järjestetyssä stop mielenilmauksessa johon ihmiset olivat tulleet protestoimaan hallituksen pakottavaa lainsäädäntöä vastaan sekä vastustamaan palkkojen leikkauksia

tämmöisiä väitteitä en ole ennen tässä salissa kuullut

rovaniemen mielenilmauksessa läsnä olleena kävi selväksi että suomalaiset ymmärtävät suomen talouden vaikean tilanteen ja tunnustavat että jotain pitää tehdä

täytyy sanoa että ikään kuin te sitten hallituksessa istuisitte nimenomaan tällaisen viisasten kiven päällä ja olisitte ainoat kykenevät muodostamaan objektiivisen ja ainoan oikean käsityksen tästä asiasta

alan toimijoitten mukaan tämä tulee tarkoittamaan tuhansien jopa kymmenientuhansien työpaikkojen menetystä ja satojen miljoonien verotulojen menetystä

sanoisin tästä perussuomalaisten tilanteesta että myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja jari lindström otti tähän viime kaudella kantaa ja kertoi että ryhmä ei kannata ajatusta osakeyhtiön perustamisesta

kabotaasi ja lähetettyjen työntekijöitten direktiiviä koskevat heikennykset

mielenilmaukseen tulleet palkansaajat sanoivat hallituksen politiikalle selkeästi

sipilän hallituksen lääkkeet kilpailukyvyn korjaamiseksi ovat kovat

eu ei todellakaan missään dokumentoidusti edellytä että pitäisi yhtiöittää

ja kuten tuossa edustaja vieressä myllykoski totesi niin tämä on kyllä musta päivä rekkayrittäjille ja voisi olla myös hiljaisen hetken paikka

loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi sairauspäivistä ensimmäinen olisi palkaton vuosilomia lyhennetään ja lomarahat leikataan

samoin yhtiömalli on paljon ongelmallisempi

ensin yritettiin yhteiskuntasopimusta joka kariutui koska se olisi kohdellut kovimmin matalapalkka ja vuorotyötä tekeviä naisvaltaisia aloja joissa palkan rahallinen menetys olisi ollut suhteellisesti suurin

leikattavat kohteet on vuosien saatossa saatu työ ja virkaehtosopimuksiin ay liikkeen ja työnantajajärjestöjen välisillä neuvotteluilla ja sopimalla

suuttumusta palkansaajien keskuudessa on lisännyt se että hallituksen aikomuksena on saada lakiin määräykset että edellä mainittuja asioita ei saa alakohtaisissa valtakunnallisissa työehtosopimuksissa ylittää vaikka neuvotteluosapuolilla siihen olisi halua

tässä esityksessä on paljon hyvää

tavoitteena on kodifikaatio ja nyt on hyvä että nämä säännökset löytyvät samasta opuksesta ja asetustasosta luovutaan

keskusta kokoomus ja perussuomalaiset ovat valinneet kovan linjan palkansaajia ja heitä edustavia ammattijärjestöjä kohtaan

pidän myös hyvänä sitä että nämä laamannien virat tulevat määräaikaisiksi

tavoite näyttää olevan romuttaa sopimusyhteiskunta rajoittaa ay oikeuksia poistaa työehtosopimusten yleissitovuus eli työnantajalle yksinvalta määritellä työntekijän palkka

nyt kun ne ovat olleet pitkäaikaisia niin on kyllä välillä näkynyt myös se että on oltu ikään kuin kehityksen jarruna ja sitten se että ei ole enää oltu niin valmiita reagoimaan uudistuksiin kuin olisi ollut tarvetta

mutta se mitä kritisoin on sitten tämä tuomarikoulutusosio tässä

kyllä tuolla asiantuntijakuulemisissa kävi esille että se ei ole taloudellisista syistä realistinen

onko viennin tyrehtymiseen syytä huonon kilpailuaseman lisäksi myös tuotteiden suppeassa valikoimassa laadussa ja vanhanaikaisuudessa innovaatioiden puutteessa ja markkinoinnissa

tällä asessorijärjestelmällä lisätään määräaikaisten tuomareiden määrää rikotaan samapalkkaisuusperiaatetta ja suljetaan tuomarin ura tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilta hakijoilta

suomi menestyy jatkossakin vain sopimalla pelisäännöt työelämää koskevissa asioissa turvaamalla palkansaajien sekä kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun ja ostovoiman sekä luomalla laadukkaat puitteet elinkeino ja yritystoiminnalle

eli tuolla kuulemisissa tuli esille että kyseessä on käytännössä halpatuomarijärjestelmä

jos suunta ei käänny maksamme velkaa tästä politiikasta inhimillisen kärsimyksen ja pahoinvoinnin muodossa vielä pitkään

tämä johtaisi siihen ettei alempipalkkainen koulutusvirka houkuttelisi kokeneita lakimiehiä ja asessoreitten valintamenettely on myös työläs ja byrokraattinen

merkillepantavaa on muuten tässä salissa että keskustan ja kokoomuksen edustajia ei taida olla yhtään paikalla puolustamassa nyt tätä pakkopakettia

tämä esittelijäjärjestelmä tulisikin säilyttää nykyisenkaltaisena jotta työn mielekkyys säilyy ja näitten asessorivirkojen asemasta tulisi perustaa tuomareiden virkoja

niin kuin edellä kuulimme niin se pitkälti perustuu vaali ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamistarpeita selvittäneen työryhmän esityksiin ja ne ovat ihan asiallisia ja hyviä

ja kuten tuossa ennalta sanoin niin tässä yritetään nyt korjata ennen historiassa muinoin tapahtunutta vääryyttä uudella vääryydellä

voi sanoa että siinä ovat muut porvaripuolueet vieneet ja perussuomalaisia on viety ja ei paljon tästä hallitustyöskentelystä ole jäänyt villoja käteen

toivoisin kyllä myös että täällä olisi edelleen edustaja ruohonen lerner edustettuna koska hän monta vaalikautta käytti siihen että tyrmäsi tämän puoluetuen ja sen että sitä ei tulisi myöntää puolueille

nyt tässä käykin päinvastoin että perussuomalaiset on se puolue ja imuroidaan kaikki puoluetuen rippeetkin mitkä vain ovat saatavissa

sama kysymys herää

eikö tässä luoteta omaan eduskuntaryhmään vai mistä tässä asiassa on kyse

nyt tässä väistämättä tulee sitten työttömyysjakso jos valmistuu esimerkiksi alkuvuodesta ja tämä haku on vasta sitten loppuvuodesta näihin virkoihin

tämä tuomarinkoulutuslautakunta herätti keskustelua siitä onko se jo valmiiksi aliresursoitu eli onko sillä tosiasiallisesti edellytyksiä edes hoitaa tehtäviään

eli lähtökohta oli että erillisiä toimielimiä ja päätöksiä niiden tehtävistä henkilöstöstä ja henkilöstön määrästä ei tulisi tehdä kuin vasta tämän tuomioistuinkeskusviraston perustamisen yhteydessä

korostan vielä tuota halpatuomarijärjestelmää että kun pyrkimyksenä on päinvastoin ollut päästä eroon eri palkoista ja palkkaluokista niin nyt tässä sitten mennäänkin ikään kuin väärään suuntaan ja se ei ole hyvä kehitys

mutta näillä sanoilla toivon tietenkin että tuo tuomioistuinvirasto tulee ja koulutus on tietenkin tuomareille lähtökohtaisesti tärkeä asia että kaikkien osalta kannustetaan siihen

meillä nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä arvonlisäverolain muuttamisesta esitetään otettavaksi käyttöön rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetty arvonlisäverovelvollisuus

harmaata taloutta ja talousrikoksia tulee torjua lainsäädännöllisin keinoin silloin kun niiden aiheuttamat vahingot ylittävät yhteiskunnan kipukynnyksen

puuttuisin myös tähän finnfundin pääoman korottamiseen

tämän lisäksi meidän on huolehdittava riittävästi valvontaresursseista jotka tämän hallituksen toimesta ovat valitettavasti retuperällä

avustusmuotoista tukea muutetaan näin lainaksi ja finnfundin pääoman korottamiseen

vaikka finnfundin tekemä työ on myös tärkeä niin pääomittamiseen suunnatut rahat tulisi suunnata varsinaiseen kehitysyhteistyöhön

kysyisinkin sitä ovatko nämä pääomituksen korottamiseen käytettävät rahat palautettavissa järjestöille takaisin käytettäviksi

arvoisa herra puhemies

yritysten rehellisesti toimiva enemmistö ei voi kilpailla tasavertaisesti lakisääteisen työnantajavelvoitteensa laiminlyövien yritysten kanssa

tähän hallitus on vastannut lanseeraamalla tämän kuntakokeilun missä pyritään suitsimaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä

harmaan talouden ja talousrikollisuuden parissa työskentelevät suomalaiset toimijat ovat huolestuneita siitä että ammattimainen ja järjestäytynyt rikollisuus käyttää yhä enemmän laillista yritystoimintaa tarkoituksiinsa

pitkäaikaistyöttömyyden nujertaminen on yhteispeliä ja siinä tarvitaan monia osapuolia muun muassa valtio kunnat kela yritys ja kolmas sektori mukaan

on tärkeää että käännetyn alvin käyttöönotto osaltaan tulee suitsimaan harmaata taloutta rakennusalalla

parhaillaan tarkastusvaliokunnan toimesta on meneillään harmaan talouden tutkimus jonka valmistuttua toivottavasti saamme lisää eväitä harmaan talouden kitkemiseksi koska rakennusalan häiriöt eivät ole pelkästään verotukseen liittyviä

niin kauan kuin lainsäädännölliset puitteet ovat korjaamatta talousrikolliset voivat käyttää lainsäädännön ja valvontajärjestelmien aukkoja sekä kansallisten rajojen muodostamia tiedonsaannin esteitä tehokkaasti hyväkseen

mutta se mikä tässä on ongelma on se että vain kirjaamalla nämä yhteiskunnalliset velvoitteet suoraan myös yhtiölakiin voidaan turvata että nämä myös toteutuvat eduskunnan tarkoittamalla tavalla

jos nämä nyt jäävät pelkän maa ja metsätalousministeriön virkamiesten valvoman käyttöoikeussopimuksen varaan niin niiden toteutumisen seuranta perustuu vain luonnonvarasuunnitelman noudattamiseen eikä omistajaohjauksen kautta ohjattavaan jatkuvaan paikalliseen yhteensovittamiseen

metsähallitus on tehnyt hyvää työtä näiden eri intressien yhteensovittamisessa niin metsätalous kaivokset matkailu saamelaiset kuin poronhoito mutta kun eduskunta on koko ajan nostanut näitä tulostavoitteita niin nyt tuotantokoneisto viedään tästä alta pois

minä tulen itse sieltä muoniosta missä meillä on ollut näitä metsäkiistoja ja nyt kun koko ajan maakuntakaavoilla ja muilla lisätään näitä luonnonsuojelualueita niin meillä on taas vaarana se että meillä on lapissa kohta kiistat päällä tämän lain myötä

sen sijaan laiha lohtu oli tämä pöytäkirjamerkintä tästä soklista että kaivoshankkeen liikenneinfrastruktuurivaihtoehtoja käsitellään tässä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa